arvoisa rouva puhemies

me olemme kuitenkin olleet tässä yhteisessä valmistelussa ja olemme yhä edelleen samaa mieltä

sähköverkkoonhan se on jo tälläkin hetkellä huomattavasti helpompaa ja mahdollista mutta nyt kuitenkin vielä parannetaan biokaasun osalta

lisäyksiin pääministeri vastasi valiokunnassa että ei ole mitään väliä vaikka taloustilanne heikkenisi kuinka että puolustusvoimien osuus kasvaa muiden hallinnonalojen siivulla

pitää kyllä kysyä keskustan puolueelta kuka vastaa omistajaohjauksesta

mutta tämä iso paketti missä nämä ovat siis pieniä osia sähkö ja maakaasuverkkomarkkinasta minä ajattelen että tämä on ensisijaisesti kuluttajien asemaa parantava laki

ymmärtääkseni pääministeri sipilä tällä hetkellä ja varmaan jotain vaikutusvaltaa toivoisin voi olla myöskin omistajaohjauksesta vastaavalla ministerillä niihin päätöksiin mitä yhtiöt tekevät

on totta että viime kaudella jouduttiin ottamaan tuloutusta valtion kassaan mutta silloin myöskin vr itse varautui aika voimakkaasti tuleviin investointeihin

tämä on myöskin tullut esille kun on kieltäydytty lisäämästä vaikkapa toimeentulotukeen indeksikorotuksia kun niistä tulee liikaa automaattisia korotuksia

tietenkin meillä on paineena komission direktiivi joka antaa tähän aikataulupainetta mutta kyllä ensisijaisesti tämä on kuluttajien asemaa parantava laki

nyt en tiedä mitä tarkoittaa ja mikä on valmius investointeihin jos tiedetään että koko paletti menee uusiksi ja ensi kevään jälkeen ei tiedetäkään voidaanko niillä enää liikennöidä onko mitään järkeä investoida

nyt kuitenkin ollaan tekemässä paljon suuremmat lisäykset puolustukselle

muistamme kaikki kuinka näiden viimeistenkin myrskyjen jälkeen silloinen ministeri kertoi televisiossa kuinka kaikki kaapeloidaan mahdollisuuksien mukaan ja nopeasti ja kaikki kannattivat tässäkin salissa tätä kaunista ajatusta

muistettava on myös kun täällä joku uhkakuvia maalaili että kyllä kansainväliset sopimukset pääosin kaikissa asioissa ovat olleet pienempien valtioiden ja maiden turva eivätkä uhka niille

no nyt sitten realismi lain valmistelussa on tietenkin tullut onneksi eteen ja mitään kaapelointipakkoa tässä laissa ei esitetä

sitä vastoin on hyvä että jo etukäteen on eduskunnalle esitetty maantielaki jossa tienvarsille voidaan paremmin ja helpommin rakentaa mahdollisuudet niin viestintäverkoille kuin sähköverkoille

nyt kuitenkin tiedämme kööpenhaminan ja cancunin kokouksien osalta että kaikki asiat eivät ole sujuneet niin nopeasti kuin ehkä me olisimme toivoneet ja siitä syystä tulevaisuusvaliokunta on kirjoittanut tähän mietintöön myöskin varautumisen siihen vaihtoehtoon että nämä sopimukset eivät tule niin nopeasti tai sellaisilla tavoitetasoilla kuin me ehkä toivoisimme eli mitä me teemme sitten

viime keväänä tehtiin linjaus tästä isosta veropaketista ja sen jälkeen sitä on jalostettu näiltä muutamilta yksityiskohdilta jotka silloin ilmenivät ongelmallisiksi

mutta kuluttajan aseman parantamisessa ykköskriteeri on tietysti toimitusvarmuus

kuusi tuntia on joskus todella pitkä aika mutta sen on nyt ajateltu olevan se raja asemakaava ja kaupunkiseutualueella

tällä hetkellä olemme kuitenkin sitoutuneet eussa sovittuihin arvoihin ja tavoitteisiin ja ne tietenkin toteutamme sillä näin olemme ihan itse kirjoittaneet

tämä on mielestäni hyvä kädenojennus niille sähköyhtiöille jotka ovat tähän valmisteluun osallistuneet ja tuoneet esille omat näkökulmansa

arvoisa puhemies

hyvä edistys tai uudistus tässä matkalla oli myöskin se että saaristot joihin ei ole tie eikä lauttaliikennettä voivat jäädä tämän kriteeristön ulkopuolelle

arvoisa puhemies

ensinnäkin tässä aluehallinnon uudistuksessa sosialidemokraatit ovat kyllä alussa olleet mukana ja kannattamassa sitä mutta nyt tämä hässäkkä millaisena se tuotiin ei saanut meiltä enää tukea

on totta ja minäkin kyllä haluan seurata hyvin tarkkaan mitenkä paljon sitten näitä investointeja ja työpaikkoja tämän yhteisöveron alennuksen jälkeen tulee

yksi ongelma se että kauppakeskuksissa toimivat pienet liikkeet ovat kohdanneet jopa painostusta siitä minä päivinä heidän pitää pitää liikkeensä auki jää vieläkin hieman heikoille vaikka laissa turvataan mahdollisuus yhtenä päivänä pitää liike kiinni

jos me ajattelemme yhteiskuntaa ihmiskuntaa eteenpäin niin meillä todellakin on varaa sitoutua edes siihen tasoon mitä eun puolella tällä hetkellä on sovittu

työlinjalla talouden puolesta

voin jo sieluni silmin kuvitella kuinka talousvaliokunnassa keskustellaan kesäasunnoista jotka ovat yhden johdon päässä yksi mökki ja miten ne korvausjärjestelmät sitten näiden osalta

missään tapauksessa ei voida romuttaa koko ympäristöhallintoa koko ympäristöministeriötä kaikkea mitä on vuosikymmenten aikana saatu tehtyä ja luotua nyt sitten yhtäkkiä maa ja metsätalouden alajaostoksi

surkuttelussa siitä että nyt osinkojen osalta verotus tiukkenee ehkä tulee muistaa tai huomioida että onhan niillä yrityksillä nyt sitten huomattavasti parempi mahdollisuus jakaa niitä osinkoja kun yhteisövero alenee

ongelmahan tulee olemaan se että tällä hetkellä se maakaasu ei ole se vaihtoehto vaan kun huomenna käsittelemme erilaisia biopuolen tukivaihtoehtoja niin tulevaisuus tulee olemaan että tätä vähäpäästöistä maakaasua ajetaan reilusti alas ja tilalle tulevat runsaasti tuetut biovaihtoehdot joiden kokonaisvaikutuksista meillä ei ole tietoa

vaikka selonteossa kiinnitettiin huomiota hyvin moniin asioihin niin ehkä vielä olisin toivonut lisää tähän suomalaiseen osaamiseen suomalaisiin innovaatiomahdollisuuksiin tulevaisuudessa eli miten tätä uusiutuvaa energiaa kehitetään ja minkälaiset ovat sitten meidän mahdollisuutemme jopa viedä tätä tietotaitoa sen lisäksi että viedään suoraa tekniikkaa

mutta kuten äsken debatissa todettiin nuo rajaukset tältä osin ovat hieman vaikeita koska monet vapaa ajan asunnot toimivat jo lähestulkoon enemmän ihmisten koteina kuin varsinaiset kaupunkiasunnot

toinen hyvä parannus on yhtiöiden tiedotusvelvollisuus

hyvä uudistus saatiin talousvaliokunnan käsittelyn aikana kun hiusalan yrittäjien tahdon mukaan myöskin kampaamo ja parturiala tuli tämän lainsäädännön säätelyn piiriin

tähän liittyen ei nähty myöskään perusteltuna sitten tätä siirtymäsäännöstä luoda koska aina kun tulee muutoksia niin väliaikaisesti voi olla että jollekin ryhmälle ne ovat negatiivisia jollekin positiivisia eli tässä ei ollut siihen perustetta

sitten ed

kyllä täytyy hämmästellä onko se kerskakulutusta että ihminen saa lämpöisen talon jossa on lämpöinen asunto jonka lämmityskustannuksiin hänellä ei ole juurikaan mitään mahdollisuutta vaikuttaa koska hän on kaukolämmön päässä

ei ole pelkästään kyse vientituista vaan niistä yrityksistä jotka tuottavat tälle maalle sitä hyvinvointia

meillä on monenlaisia on kemian puolen osaamista meillä on nanoteknologiaa meillä on metsäteknologiaa meillä on uudenlaisia materiaaleja tulossa puunkäytön erilaisista muodoista

ja nyt tällä hetkellä tämän temmin sekavan järjestelmän takia nämä eivät vieläkään toimi

minun mielestäni parannus äsken keskustelussa oli toisenkinlaista näkökulmaa kuluttajan kohdalta on se että voidaan päättää halutaanko tasasummainen lasku vai halutaanko kulutuksen mukainen lasku eri vuodenaikoina siis hyvinkin erilainen etenkin sähkölämmitteisissä taloissa

monia monia sellaisia joten tämä tulee olemaan varmaan yksi nopeimmin kasvavista aloista myöskin suomessa

tähän liittyen olen kyllä nyt jo kuullut valitettavista yritysten puolelta tulleista kiristyksistä että ruksi sunnuntain kohdalle on laitettu jo valmiiksi ennen kuin työsopimuksesta on alettu neuvotella ja näin ei tietenkään voi toimia

tiedotteissa luki että osuuskuntien verotusuudistus tai veroesitys hylättiin

palvelut kasvavat mutta palvelut myöskin liittyvät tähän energia asiaan sillä monet näistä hankkeista vaativat teknisten ratkaisujen lisäksi myöskin palveluita

uusiutuvasta energiasta suomessa lähtökohtaisesti suurin volyymi tulee metsistä

kuten olemme kuulleet monet siis jo kuitenkin haluavat lisätä sunnuntaityöaikojaan

mielestäni ainakin sain herätyksen että tuettuna viljelty energiakasvi ei ole kyllä se paras versio millä uusiutuvaa energiaa ja bioenergiaa tuotetaan vaan meillä ovat nämä metsät joidenka hyötysuhdetta on pystyttävä nostamaan ja niin tässä selonteossa on viritetty monenlaisia mahdollisuuksia mitenkä metsäteollisuus joka siis jo tällä hetkellä on se meidän suurin uusiutuvan energian tuottaja prosentuaalisesti suomessa voi yhä paremmin metsiä hyödyntää sitten tässä tulevaisuudessa

tietysti on hyvin erilaisia yhtiöitä riippuen siitä millä alueella ne toimivat ja kuinka hyvin ovat varautuneet jo tähän mennessä näiden erilaisten kaapelointi tai muiden järjestelmien osalta

ainakin kaakkois suomen rajan pinnasta olevilta yrityksiltä on tullut nyt jo runsaasti toivomuksia tästä ja on sanottu että jos tämä laki ei tule voimaan niin kaikki poikkeuslupahakemukset lähtevät välittömästi jotenka meidän alueellamme ainakin kaikki kaupat olisivat kuitenkin auki

kuulostaa suurelta summalta mutta kun sitä suhteuttaa vaikka niihin investointeihin mitä energia alalla tehdään muuten niin en tiedä kuinka suuri merkitys sillä on sitten kokonaishintaan

meillä on linjattu tähän tulevaisuusselontekoon myöskin muita konkreettisia odotuksia ja ajatuksia joista puurakentaminen on puhututtanut eduskuntaa jo useamman kerran näkynyt myöskin tulevaisuusvaliokunnan kommenteissa budjettiin liittyen ollut talousvaliokunnan lausunnoissa ja niin se on nostettu myöskin vahvasti tähän ajatuksella että jopa voisimme kaksinkertaistaa niiden työntekijöiden määrän jotka työskentelevät puurakentamisen puolella ja siellä eri vaiheissa

arvoisa herra puhemies

siitä joudutaan maksamaan ja nyt on sitten arvioitava onko se hinta kohtuullinen vai ei

toinen kysymys on se että pamin esitys jonka mukaan poikkeusluvat keskitettäisiin yhteen paikkaan ei saanut kannatusta

miten hallitus nyt toimii että pk sektori pystyisi yksissä tuumin vaikkapa joillakin poolijärjestelmillä pysymään mukana näissä kilpailutuksissa rakennushankkeista tulevilla ydinvoimarakennustyömailla

myöskin sinne osaamista tarvitaan lisää ja alku voisi olla julkisen puurakentamisen lisääminen

tämä varmaankin johtuu siitä että poikkeuslupien määrä tällä lakimuutoksella tulee pienenemään aika runsaasti ja toisaalta ehkä alueellisista eroista siitä että alueelliset tarpeet ovat kyllä varmaan erilaiset eri puolilla suomea poikkeuslupien osalta

toinen osaamisen alue voisivat olla nielut ja varastot joita suomessa on tietenkin paljon

toinen kysymys on se miten meidän teollisuutemme niin metalli kuin metsäteollisuus nyt sitten näiden päätösten perusteella pysyy suomessa pitää työpaikat täällä jotta saamme sitä hyvää suomelle tästä eteenpäinkin

tässä on uutena ajatuksena nostettu myöskin maan toimiminen hiilivarastona sen lisäksi että metsät toimivat jo tälläkin hetkellä

kun kerran siirretään miljardilla eurolla tehtäviä kunnilta valtiolle ja kunnille ei sitten taida paljon jäädäkään kun maakunta hoitaa loput miten tämä vaikuttaa parantavasti kestävyysvajeeseen jos siirretään pelkästään valtiolle nämä tehtävät

jos ei tätä sopimusta nyt olisi tehty niin se olisi joka tapauksessa runtattu menemään niin että sitten työntekijöiden puolella ei olisi ollut mahdollisuutta saada näitä sopimuksia kuten tällä kertaa nyt saatiin

eihän ole niin että energiaveroilla tehtäisiin nyt vastakkainen päätös teollisuudelle jos ja kun saamme tämän hyvän ydinvoimapäätöksen ensin tehtyä

arvoisa herra puhemies

on hyvä että ollaan tässä keskustelussa mutta syyt ovat hieman huonot

nyt tämä hallitus on nostanut kunnianhimoa niin että samaan aikaan ollaan tekemässä kuntarakenneuudistusta sote rakenneuudistusta kuntalain uudistusta kuntien tehtävien arviointia ja valtionosuusuudistusta

tämä päästökauppakausi ja varmaan seuraavatkin ovat jo ohi menneitä tältä ajatukselta mutta hiilinielu ja varastokysymys on tulevaisuus ja mahdollisuus myös suomelle sen mittavan puuvaraston osalta ja sen osaamisen osalta mitä suomessa on

kauppojen suuryksiköiden lisäämisestä ja niiden ylivertaisuudesta ja mahtavuudesta suhteessa näihin pienempiin kauppoihin

tämä on siis ihan erilainen kokonaisuus ja nämä kaikki osaset vaaditaan jotta tämä menee eteenpäin niin että ne kuntalaisten palvelut paranevat ja pysyvät tasaisina joka puolella suomea

kaikilla meillä jotka olemme maakuntaliitoissa maakuntahallituksissa tai valtuustoissa tai kuntien valtuustoissa ja hallituksissa on se tekemisen paikka sitten siinä kohdin kun määrätään kaavoituksissa kuinka paljon näille kauppojen suurliik keille annetaan tilaa kuinka paljon niitä tuetaan kuinka paljon niitä kunnat ja alueet haluavat omalle alueelleen

meillä tulee päästä tilanteeseen jossa olemme win win win maailmassa niin että samalla pystymme vähentämään päästöjä takaamaan yritysten kilpailukyvyn ja varmistamaan kysyntää vähäpäästöiselle teknologialle

minä en tiedä tarkoittaako kokoomuksen piirikunta samaa kuin perussuomalaisten piirikunta ja muistaakseni keskustalla oli ennen tätä nykyistä mallia olemassa piirikuntamalli

nyt tämä on kirjoitettu hallituksen ohjelmaan mitä tulemme tekemään jos maailmantalous paranee tai jos menee heikompaan suuntaan mitkä ovat seuraukset suomen osalta

tuntuu että halutaan vain välttää keskustelu suuremmista vahvemmista peruskunnista keksimällä uudenlaisia nimityksiä uudenlaisia malleja

se mistä olen hieman huolissani mikä on myöskin kirjoitettu mietinnön ponsiin on tämä sosiaalinen näkökulma ja energian hinta ihmisille

viime viikkoina olemme saaneet palautetta varmaan monet energian hyvin runsaasti kohonneista kustannuksista ja sähkön kohonneista kustannuksista

meillä oli erilaiset menetelmät tai ajatukset siitä miten asia olisi voitu hoitaa ja siitä me olemme eri mieltä yhtä edelleenkin eikä siitä varmaan tänä iltana päästä yhteissopimukseen

työministeri on täällä

kun olemme pyytäneet arviot myöskin vaikutuksista päivähoitoon julkiseen liikenteeseen yksin työskentelevien turvallisuuteen niin varmaankin myös tämä suurliikkeiden ja muutamien kauppaketjujen valta tulee siinä arvioitua

rossille

tästä on tehty erillinen selvitys thln puolelta mitkä ovat ne vaikutukset jopa ihmisten sosiaali ja terveyskysymyksiin

meidän linjamme tässä kohtaa on kyllä varsin yhteneväinen

se että hallituksen puolella ollaan kahta eri mieltä siitä mikä suuren valiokunnan näkemys on niistä ajatuksista joita viedään eteenpäin on mielestäni eri asia

iso asia johon olisin vielä toivonut otetta ehkä tässä tulevaisuusvaliokunnan mietinnössä on energian hyötysuhteen parantaminen ja energiansäästökysymykset

onko suomen valtio valmis viemään näitä kaikkia osia eteenpäin niin muokaten että perussopimusta ei tarvitse muuttaa koska tiedetään että se vie paljon aikaa

tämä on se rakenneuudistus

kyllä kun ajattelee mitä tahansa teknisiä laitteita niiden kehittyminen vähemmän energiaa käyttäviksi on tietenkin se luonnollinen kehityssuunta johonka pitää suomessa teknologiaa tukea

arvoisa puhemies

ei pidä pelkästään tukea bioenergian puolelta uudenlaisen ja enemmän energian tekemistä vaan myöskin se toinen puoli on huomattava

ajatus siitä että saadaan työpaikkoja ja investointeja tällä mittavalla yhteisöveron laskulla vaatii kyllä mielestäni tiukan seurannan ja arvioinnin siitä muutaman vuoden päästä kuinka paljon niitä työpaikkainvestointeja on tällä perusteella sitten saatu luotua

mutta uskon että tällä yksimielisellä mietinnöllä vaikka valiokuntien lausunnot olivat joskus erimielisiä on hyvä päästä seuraavalle hallitukselle ensimmäisiä askelmerkkejä tekemään

vastapuolena sille on tietenkin tähän lisätty mielestäni ansiokkaasti sekä pääomaverotuksen että osinkoverotuksen korotukset joitten verotulovaikutukset ensi vuodelle ovat itse asiassa valtiontaloudessa kun katsoo näitä molempia yhteensä aika paljon miinuksella

arvoisa puhemies

on loogista että jos lasketaan yhteisöveroa alas elikkä tehdään alempi verokattavuus niin se tarkoittaa myöskin sitä että sitten yksittäiset vähennykset täytyy ottaa pois koska ei meillä kansantaloudellisesti ole mahdollisuutta sekäettä maailmaan että meillä on kaikki ne vähennysmahdollisuudet mitä tähän mennessä on ollut ja koko ajan tuntuu elinkeinoelämä keksivän lisää ja sen lisäksi meillä olisi alhainen yhteisöveroprosentti

alempi yhteisöverokanta tarkoittaa myös sitä että pitää näistä vähennyksistä joita on varsin runsaasti ja monenlaisia pystyä myöskin sitten tekemään vähennyksiä

tästä syystä nämä kaksi väliaikaista vähennystä jotka todellakin pikaisesti niin kuin täällä todettiin viime joulun alla tänne tuotiin lyhennetään nyt sitten käyttöajaltaan vuoden verran näistä korotetuista poistoista ja t k vähennyksistä

tässä vaiheeseen jäi vielä osuuskuntien verotus joka nyt näyttää jäävän hetkeksi aika erilaiseksi kuin osakeyhtiöiden verotus mutta tähän vm on luvannut palata ihan välittömästi

vielä yksi lause

palkkatulon muuttaminen pääomatuloksi ei toivottavasti tulevaisuudessa ole niin suosittua kuin tällä hetkellä ja siihen tässä on pieniä liikkuja

tässä tuli hieman jatkoa niihin alkupuheenvuoroihin joissa ei ollut sitä luottamusta tulevaisuuteen jota nyt ihmisille tulisi jakaa vaan oli turvattomuutta kaduilla suomalaisen ruuan loppumista ja lappu luukulle pelottelua

nämä ovat niitä suuria rakenteellisia uudistuksia joitten avulla tulevaisuudessakin voidaan turvata suomalaisille mahdollisimman hyvät tasapuoliset palvelut ympäriinsä

arvoisa puhemies

tämä esitys mielestäni hyvin kuvaa tätä asennetta kun tässä meidän mietinnössämme lukee että alakonsernin emoyhtiöiden ei tarvitse laatia tarpeettomana pidettyjä konsernitilinpäätöksiä kuluvalta tilikaudelta

jos hallitus esittää että ne ovat tarpeettomia ja sitten meillä toisaalta verohallitus verottaja poliisi viranomaisyhteistyöverkostot ja muut ovat sitä mieltä että ne olisivat tarpeellisia niin tämä antaa varmaan mielikuvan että olemme tehneet tästä oman versiomme että vastustamme tämmöisen uudenlaisen ajattelun tuloa suomeen pelkästään sillä perusteella että tässä olisi kustannustekijä yrityksille kun ne joutuvat tekemään myöskin alakonserneista oman tilinpäätöksen

luulen että kaikki yritykset kuitenkin tekevät tilinpäätökset ja kokoavat nämä tiedot niin että miksi olisi niin ylivoimaisen vaikeata tehdä niitä tähän muotoon

peruste sille että monissa muissa euroopan maissa ei näin ole on tietenkin ymmärrettävä mutta miksi emme voisi ajatella niin päin kun tässä on koko tämän syksynkin vakuuteltu että suomi on esimerkillinen harmaan talouden torjunnassa ja suomi tekee kaikkensa ja suomi haluaa olla se euroopan unionissa jolla on hyvät käytännöt ennen kuin muilla

miksi me emme tässä tapauksessa sitten toimi niin vaan vesitämme ne hyvät käytännöt jotka meillä on tähän mennessä ollut jotta pääsemme toimimaan liberaalimman eurooppalaisen mallin mukaisesti

arvoisa puhemies

asiantuntijakuulemisessa tuli kritiikkiä ja poliisit muun muassa olivat sitä mieltä että kyllähän he saavat nämä tiedot jos tarvitaan talousrikoksen tutkintaan mutta se maksaa heille rahaa

he joutuvat joko ostamaan ne tiedot palkkaamaan siihen jonkun erillisen konsultin tai sitten joutuvat irrottamaan poliisien omasta toiminnasta siihen työntekijät jotka ovat tietenkin pois muulta rikoksen tutkimuspuolelta

miten tämä muka vahvistaa se on minun kysymykseni meidän kilpailukykyämme jos se raskas teollisuus joutuu sen kaiken maksamaan kun vielä tiedämme pohjoisesta olevista esimerkeistä että kelamaksun poistolla on saatu nolla lisätyöpaikkaa niillä kokeiluilla joita on vuosia sitten tehty

arvoisa herra puhemies

perimmiltäänhän on kyse myös ihmisten perusoikeuksista oikeudesta kokea turvallisuutta ja saada myöskin oikeutensa tähän tuntea

arvoisa herra puhemies

jotenka kenen tässä asiassa sitten pitää maksaa yritysten vai yhteiskunnan näiden tilinpäätöstietojen tekeminen

mutta niin kuin äsken edellinen puhuja myöskin viittasi niin kokemukseni mukaan on olemassa jaostoja monen yhdistyksen sisällä vaikkapa urheiluseuran toiminnassa

tämä kysymys ei ole ainoastaan polii sien kohdalla

tässä talossa oli kysymys lääkäreiden tehtävien siirtämisestä osakeyhtiössä toimiville lääkäreille